suomessa elämänlaatu ja elintaso on ollut hyvä

kotikuntani ala asteen oppilaiden vanhemmilla oli runsas vuosi sitten suuri hätä sillä koulussa todettiin kosteus ja homeongelmia mutta asiat lähtivät tällä kertaa hyvin sutjakkaasti liikkeelle

viime vuosina kiihtynyt alueiden ja ihmisten jako pärjääviin ja konkurssia tekeviin on suuri huolenaihe

siihen kuuluu niin energian kuin elintarvikkeidenkin osalta mahdollisimman suuri omavaraisuus

mutta arvoisa puhemies tämäkään laki ei käytännössä toteudu ellei ole riittävästi henkilökuntaa ja ammattimaista henkilökuntaa varsinkin jos ajatellaan tässäkin asiassa

meillä tuodaan usein esille nato jäsenyyden mahdollisuus ja sitä kautta globaalin turvallisuuden hakeminen

arvoisa puhemies

suomi on pahoinvointivaltio hyvin suurelle osalle kansalaisiaan ja pienyrityksiään

tänäänkin on paljon puhuttu tästä suomalaisesta työstä mutta jos tämä laki hyväksytään tällaisenaan niin kyllä tämä on kuolinisku monelle juuri jolla on kuorma autoja yksi tai kaksi ja sitten tämäkin työ loppuu muutamien kohdalla

saimme valtionapua ja ripeästi nousee nyt uusi ala aste johon oppilaamme pääsevät muuttamaan syyslukukauden alussa

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään taitetulla kierto

jopa eu jäsenyys voidaan nähdä jollain tapaa turvallisuusuhkana ainakin jos ajatellaan myöskin taloudellista turvallisuutta

me olemme lujasti eun sisällä velkavankeudessa

omia yrityksiä ei välttämättä tueta oikein

homeongelmista kärsivät lukemattomat koulut päiväkodit sairaalat julkiset tilat kuten myös yksityiset rakennukset

mehän saimme kyydit ensimmäisenä päivänä tänne eduskuntatalolle ja he antoivat hyvin hyvää informaatiota varsinkin nämä pienkuljettajat

vain eun kasassa pysymisestä kannetaan huolta

monissa julkisissa tiloissa on erilaisia laitteita mitkä tuottavat ja ylläpitävät puhdasta sisäilmaa huoneisiin mutta nämä ovat tietenkin tilapäisiä ratkaisuja kunnes korjauksiin tai uuden rakentamiseen on mahdollisuutta

valtion turvallisuus ja puolustuspoliittisessa selonteossa on seikkaperäisesti tuotu esille erilaisia turvallisuusuhkia ja niihin reagoimista

ihan omassa perhepiirissä olen huomannut että esimerkiksi jos kuljettajan pitää ylittää suomenlahti etelästä tai pohjanlahti lännestä niin nämä rahtikustannukset ovat nousseet niin valtavasti että senkin takia näitä yrityksiä on loppunut

minä toivon että niin minä kuin monet muutkin edustajat varsinkin joululomalla miettivät kun tiedostamme mihin tämä suomi on menossa meillä koittavat vaikeudet olemmeko tosiaan antamassa niille joilla ei ole yhtään ja ottamassa jopa rajusti niiltä on kysymyksessä yksityinen henkilö tai yritys joilta on varaa ottaa

valtion omistamispolitiikan muutoksilla aktiivi sella työllistävällä omistamisella ja isänmaallisella elinkeinopolitiikalla saadaan paljon aikaan kymmeniätuhansia työpaikkoja

kuitenkaan taloudelliset resursoinnit eivät kulje selonteon kanssa samaan tahtiin

rakennusten home ja kosteusvaurioiden perimmäisen syyn selvittäminen ja näiden rakennusaikana syntyvien ongelmien poissulkeminen olisi kiireellinen toimenpide tulevien ongelmien minimoimiseksi

erityisesti puolustus ja poliisihallinnon osalta ollaan jäämässä kehityksestä jälkeen eivätkä turvallisuuskäsitykset ole enää tämän hetken tarpeen mukaisia

arvoisa puhemies

sitten on myös se että kun nämä henkilöt kuljettavat terminaalista paikasta toiseen pienen matkan kerrallaan niin kaikki lasketaan tietysti tähän työaikalakiin

meillä ei ole varaa enää velkaantua vaan nyt meidän pitää myös maksaa näitä velkoja

mikä yhteys on sillä että sitä mukaa kuin huoneistoista ja rakennuksista tehdään energiatehokkaampia myöskin kosteus ja homeongelmat lisääntyvät

nyt tilalla on globaali huolenpito eu kansalaisuus

pitäisi olla että jokaisella olisi semmoinen miettimisen paikka joululomalla kun tässä kuukauden päästä siihen tullaan

mikä vielä käytännössä on tapahtunut niin venäläisethän ovat rumpanneet nämä kustannukset niin alhaisiksi koska siellä on halvat polttoainehinnat eli kyllä tässä varmaan tämänkin lain myötä entisestään työt loppuvat

myöskin vanhoja koulu ynnä muita rakennuksia on energiansäästöjen toivossa tiivistelty sekä suljettu kaikki ilmanvaihto rakennuksissa ja tehty samalla homepesiä

keskustelu keskustelu on päättynyt asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskustelu aloite esitellään päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetäänlakivaliokuntaan keskustelu tästäkin on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään asiaa lähdetään

tietysti jos näin ilkeästi haluaa kysyä

saarijärven paavo ja se pientilallinen ovat uskoneet itseensä ja luottaneet maahansa ja valtaapitäviin

tämä näkyy tilastoissa selkeästi koulujen päiväkotien ja erilaisten laitosten suhteellisen suurena osuutena koko rakennuskannan kosteus ja homevaurioissa

omat ovat syöneet sanansa ja hylänneet suomalaiset arvot

peräänkuulutan lopuksi isänmaallista talouspolitiikkaa valtion omistuksen vahvempaa roolia investointeja tulevaisuuteen monialaisesti ja vastuun kantamista kaikista myös siellä peräkylällä asuvista

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas sija puhemiesneuvosto mielestäni ihan liikaa keskusteltu

voi kysyä olisiko rakentajan vastuutakin syytä viedä hieman pidemmälle takuukorjauksien osalta

tuoko hintakilpailu laadun seurantaan välinpitämättömyyttä

aliurakoinnissakin vastuun tulee säilyä pääurakoitsijoilla

arvostamalla ensin omaamme saavutamme arvostusta muiden silmissä

kun aika suuri osa rakennuksissa olevista ongelmista johtuu myös valtiovallan asettamista rakentamismääräyksistä tulee valtion olla vastuullisena mukana myös korjausrakentamisessa sillä tällä hetkellä korjausrakentaminen aiheuttaa monen kunnan tiukkaan talouteen kestämätöntä painetta ja korjauksia ei pystytä tekemään puhumattakaan rakentamisesta

suomen tulevaisuus on yhteisöllinen vastuunkanto

kosteus ja hometalkoot raportissa on mainittu että suomessa on jatkuvasti vireillä satoja asunto ja kiinteistökauppariitoja joiden taustalla on kosteus tai homevaurio

hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia niin että kirkkoon perustettaisiin kirjanpidon ja palkkalaskennan palvelukeskus jossa seurakuntien ja niin edelleen

kosteus ja hometalkoiden laajassa kaksivuotisessa hankkeessa on syntynyt tukeva nippu ehdotuksia tilanteen parantamiseksi

keskeistä on lisätä kaupan osapuolten halua kykyä ja mahdollisuuksia arvioida kaupan kohteena olevan rakennuksen todellinen kunto sekä varautua mahdollisiin ongelmiin ennakolta

aika näyttää miltä näyttää seurakunnassa tämäkin hallituksen esitys mutta toivottavasti tässä ei ainakaan seurakunnalle tullut viikkoja huhuja ei keskustelua on täytynyt toimia neuvoston ehdotus hyväksytään asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua tule liikoja kuluja entisestään

arvoisa puhemies

kun tutkin tätä niin ajattelin ensinnä että onko tässä mitään yhteyttä tähän paljon puhuttuun ampuma asedirektiiviin mutta sillä ei ole mitään tekemistä vaan tämä esitys on ainoastaan tekninen muutos jossa ampuma aselakiin tehdään kolmeen pykälään viittaus eun deaktivointiasetukseen

tuntuu että onko tämä byrokratia tämmöistä että monta kertaa juuri nämä jotka eivät pysty hommiansa itse hoitamaan mielenterveyspotilaat erilaiset vammaiset kyllä aina ovat huonommalla osalla

deaktivointiasetuksen mukaan deaktivoituja ampuma aseita saa siirtää toiseen jäsenvaltioon ainoastaan jos ne on varustettu yhteisellä yksilöivällä merkinnällä ja niiden mukana on asetuksen mukainen deaktivointitodistus

näin ollen voidaan varmistaa että deaktivoinnin eli aseen pysyvästi ampumakelvottomaksi on tehnyt vain ase elinkeinonharjoittaja jolla on siihen lupa ja jonka on annettava deaktivoinnista todistus

sitten vielä lisäksi hänellä oli synnynnäisesti toisesta jalasta varpaat pois ja kun ajatellaan ikää niin kyllä tässä nyt jotain pitäisi tehdä että hänkin saa inhimillistä oikeutta

lisäksi esityksessä ehdotetaan että pysyvästi ampumakelvottomaksi tehtyjen ampuma aseiden tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehtyjen aseen osien esittäminen olisi mahdollista myös muulle poliisilaitokselle kuin luvan haltijan kotikunnan tai kotipaikan poliisilaitokselle

kotipaikkasidonnaisuuden poistaminen deaktivoitujen aseiden ja aseen osien esittämisen osalta joustavoittaisi menettelyä

mahdollisuus että poliisihallitus tarkastaa esimerkiksi deaktivoidut sarjatuliaseet parantaisi aseturvallisuutta

deaktivointitoimet jotka on suoritettava ampuma aseiden tekemiseksi pysyvästi ampumakelvottomaksi määritetään kolmen taulukon perusteella

kuten perusteluissakin todetaan kielivaatimukset maassamme ovat erittäin tiukat sillä jokaisen opiskelijan on opiskeltava ruotsia pakollisena kielenä koulutusalasta riippumatta

näinä päivinä ovat maahanmuuttovirasto ja muutkin tahot todenneet että irakissa pohjoisessa kolme ja etelässä kahdeksan maakuntaa ovat niin hyvässä asemassa että ei ole tarvetta heille myöntää turvapaikkaa

elintarviketurvallisuusselonteosta ilmenevä tieto jopa puolen miljoonan ihmisen mahdollisesta sairastumisesta vuosittain elintarvikevälitteisiin infektioihin on sinällään hätkähdyttävä

vaikka suuri osa näistä sairastumisista ei olekaan vaarallisia eikä aiheuta lääkärihoitoa silti kysymys on merkittävästä kansallisesta elintarviketurvallisuusriskistä

ampuma aseiden ja deaktivointitoimien teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi näitä teknisiä eritelmiä tarkastellaan uudelleen ja päivitetään säännöllisesti vähintään kahden vuoden välein

sitten myös ihmiset ovat paljon kyselleet siitä että kun nyt varsinkin irakista ja muualta sieltä sotatantereelta lähtee tänne turvapaikanhakijoiksi näille henkilöille eivät kelpaa majoitustilat

jotta voidaan varmistaa ampuma aseiden deaktivointitoimien virheetön ja yhdenmukainen soveltaminen komissio laatii määritelmiä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa

vaikka suomessa elintarvikevalvonta onkin maailmanlaajuisesti ja jopa eurooppalaisittain erityisen korkealla tasolla lisääntyvä elintarviketuonti tuo aina lisää sairastavuusriskiä

deaktivointiasetus on pitkälti yhteneväinen poliisihallituksen deaktivointia koskevan ohjeen kanssa mutta joitakin eroavaisuuksia esimerkiksi deaktivoinnin teknisissä eritelmissä on

on selkeästi havaittavissa kasvavat elintarviketurvallisuusriskit kun siirrytään suuriin tehotuotantoyksikköihin niin maito kuin lihatuotannossakin

ja vielä ihmetyttää onko suomalainen ja irakilainen ruokakulttuuri niin erilaista että esimerkiksi oulussa koululaisille ja päiväkodin lapsille kelpaa suomalainen ruoka mutta ei näille turvapaikanhakijoille

arvoisa puhemies

vaikka tiloilla on selkeät ja laajat turvallisuuspuitteet siitä huolimatta taudin leviämiselle on aina suurempi riski mitä isompi on tila

jatkossa deaktivoinnin tarkastavan viranomaisen eli poliisihallituksen tai poliisilaitoksen on myös annettava deaktivointitodistus ja pidettävä deaktivoiduista ampuma aseista rekisteriä

sianlihahan sieltä on poistettu

lähes kaikki haluavat lukea englantia sillä jokainen tietää että siitä on tullut maailmankieli ja sitä tarvitaan jokaisessa maailmankolkassa ja sillä tullaan myös toimeen

tehotuotanto tuo maatalouteen riskejä torjunta ainejäämien homemyrkkyjen sekä ympäristömyrkkyjen kautta ja siinä samalla muun muassa raskasmetalleja elintarvikkeisiin

palveluja voidaan kuitenkin keskittää jos palvelujen saatavuus ja laadun turvaaminen tai niiden tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas toteuttaminen edellyttävät sitä

täällä varmaan kaikki on jo sanottu mutta lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä lakivaliokunnan mietinnön lisäksi lausunnon ovat antaneet sivistysvaliokunta sekä työ ja tasa arvovaliokunta jossa itse olen työskennellyt

esimerkiksi lastenruuissa todetut erilaiset myrkkyjäämät jäävätkin enimmäisarvojen alapuolelle

perusteluissa mainitaan edelleen että lähipalvelut ovat merkityksellisiä erityisesti paljon ja säännöllisesti palveluja tarvitseville henkilöille joiden on lisäksi vaikea hakeutua täällä oleviin palveluihin

yksinkertaisesti sanottuna muutoksilla estetään mahdollisuus muuttaa deaktivoitu ase takaisin ampumakelpoiseksi

salissa tänäkin iltana ovat lähes kaikki maininneet että laki on oikeansuuntainen mutta riittämätön laki on raakile ja tämähän pitäisi ottaa uuteen käsittelyyn

itärajalla missä kaupankäynti on venäläisten kanssa vilkasta tarvitaan venäjää eikä ruotsia

kun luin täältä hallituksen esityksestä niin mainitaan että muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia

säilyykö tämän lain myötä terveyskeskus lääkäreineen sairaaloineen ja niin edelleen vai häipyvätkö meidänkin kunnan palvelut niin kuin monissa liitoskunnissa on käynyt aikanaan

miksi

tässä vuosikymmenten aikana kun olen eduskunnassa ollut tuntuu ihmeelliseltä miksei tehdä niin kauan hyvää lainsäädäntötyötä että se olisi muutaman vuoden voimassa

muistissa on muun muassa tapaus nokia jossa inhimillisten erehdysten kautta aiheutui henkilövahinkoja ja suuria taloudellisia menetyksiä

maamme on kansainvälistynyt

siksipä meidän on ajateltava nykyisiä perus ja muitakin koululaisia joista tulee aikanansa nuoria aikuisia jotka lähtevät maailmalle kuka yritysjohtajana kuka menee brysseliin tai vain muuten

tähän pyytäisinkin jonkun viisaamman vastausta kun en ymmärtänyt enkä osannut tutkia minkälaisia kustannuksia tähän mahdollisesti tulee näille asianomaisille tahoille

näiltäkään osin emme asu enää siis lintukodossa

tämä ei ole minulle kaikista tärkein asia vaan tärkeintä on se että otetaan ihminen huomioon hän saa tarvittavat palvelut on se ihminen sitten täällä etelässä tai kaukana lapissa

sitten täällä on käytetty puheenvuoroja että me perussuomalaiset valiokunnassa olemme jättäneet huonot vastalauseet ynnä muuta mutta kyllä hallitus tässä taas katsoo omaan nilkkaansa että tätä ei olla loppuun asti käsitelty

arvoisa puhemies

kalan syöntiä tulee rajoittaa vaikka toisaalta kalan terveellisyys esimerkiksi sydän ja verisuonitautien kannalta tunnustetaan

ne ovat saksa espanja ja kiina on myös tulevaisuuden kieli

kannatan myös edustaja juvosen aloitetta joka täällä vastalauseen muodossa on

silti olen sanonut että tämä ei ole mikään minun kiihkoalani että ymmärrän että ruotsiakin tarvitaan

meidän tulee tehdä kaikkemme että meidän lapsemme ovat turvassa ovat he sitten kodissa koulussa tai vapaaehtoistoiminnassa

raskasmetallit ja elohopea mitkä lähinnä ovat riskitekijöitä kulkeutuvat kaloihin ympäristöstä vesien ja ilmansaasteiden mukana

meidän tuhannet ja kymmenettuhannet virkamiehet sitä tarvitsevatkin tänä päivänä suomessa mutta ennen kaikkea kun puhutaan vapaaehtoisuudesta täällä eduskunnassa ja suvaitsevaisuudesta niin toivon myös että tämä kansalaisaloite saisi semmoiset piirteet että tämä meidän niin sanottu toinen kotimainen kielemme jäisi valinnan vapaa

me tiedämme että yleensä vapaaehtoistyö on terveellistä mutta aina sinne joukkoon mahtuu valitettavasti niitä jotka haluavat käyttää tavalla tai toisella lasta hyväksi

pitäisi siis olla suunnilleen samat palkkausehdot

kaikkein merkillisimpiä ja ei hyväksyttäviä ovat erilaiset säilykkeisiin lisättävät tehosteaineet yhtenä esimerkkinä ananassäilykkeisiin lisätty tina jota käytetään tuotteen värin kirkastajana

se on pieni raha sillä kustannuksella jos jokaiselta vapaaehtoistyöntekijältä pyydetään tämä rikosrekisteri

tiedetään että jos lapsi tulee hyväksikäytetyksi niin sitä ei mitata rahalla vaan se on elinikäinen vamma lapsessa

yhteistyötä